hallitusohjelman mukaisesti on sovittu että jos taloustilanne muuttuu niin sopeutusta tehdään elikkä nyt sitten säästöjä sekä veronkorotuksia

kuitenkin tänään annettu tiedonanto sisälsi pitkään jo julkisuudessa olleet linjaukset ja valitettavasti sieltä ei löytynyt kampanjakattoa ulkopuolisen tuen rajoituksia tai selkeyttä lähiyhteisöjen kautta kulkevaan rahoitukseen

uusia viime kevään kehysriihessä tehtyjen päätösten lisäksi ei ole tehty vaan nyt toteutetaan ne viime keväänä sovitut niin verojen kiristykset kuin säästöjen tekemiset

erittäin hyvä ajatus mutta onko tämä kuten muutamat muutkin niitä lakiesityksiä ja pykäliä joihinka varsinaisten resurssien osoittaminen jää sitten seuraavan hallituksen toimeksi

näin ollen odotan mielenkiinnolla mitenkä työ ja tasa arvovaliokunta sitten tulee selvittämään nämä suuret kysymysmerkit useissa kohdin ja niin että tässä ei tuhota kolmatta sektoria saatikka niitä ihmisiä jotka ovat kolmannen sektorin varassa

olen iloinen että verojen puolella summa on suurempi sillä se lisää oikeudenmukaisuutta erityisesti kun otetaan mukaan solidaarisuusvero ja suurten perintöjen suurempi verotus

nyt on aika katsoa eteenpäin ja ottaa vastuuta jotta uskottavuutta poliittiseen järjestelmään saadaan parannettua ja päästään keskittymään talouskriisiin joka on vahvasti muodostumassa myös työllisyyskriisiksi ja sitä myöten sosiaaliseksi kriisiksi tässä maassa

näin myöskin pystytään kaventamaan tuloeroja niin viime vuonna tehdyllä budjetilla kuin tällä nykyisellä esityksellä

talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden järjestämiseksi tarvitaan lisää kasvua tarvitaan lisää työtä ja työpaikkoja

tästä syystä ne hallituksen monet toimet jotka on tänäänkin mainittu yhteisöverojen alentaminen kaksinkertainen poistovähennys t k vähennys sijoittajien verokannustin ovat niitä pieniä keinoja yksittäisinä mutta toivottavasti yhdessä iso paketti jolla suomalaista työtä saadaan lisää

vientirahoituksen uudet mahdollisuudet jotka ovat nyt jo käsittelyssä tuovat toivottavasti niitä suurempia satsauksia meidän vientiteollisuudellemme

sen takia en ehkä ymmärrä sitä yritysveron alentamiskeskustelua joka viime viikolla tässä salissa alkoi sillä liian helppo ajatus on että alentamalla kaikkia maksuja saadaan lisää työpaikkoja

iloinen olen siitä että äkilliseen rakennemuutokseen lisätään satsauksia sillä alue jolla myöskin itse asun on muistaakseni kohta jo viidettä kertaa rakennemuutosalueena

tarvitaan myöskin muita uudenlaisia kompensaatioita vientiteollisuuden logistiikan ylläpitämiseksi sillä tämä rikkidirektiivi ei kompensoidu pelkästään pesureita laivoihin laittamalla vaan on harkittava myöskin väylämaksujen alentamista ja muita toimenpiteitä

ministeri toivottavasti voi vahvistaa että siinä ensimmäisessä versiossa ei ollut tätä mahdollisuutta kieltäytyä tai saada vapautusta kertausharjoituksista mutta ymmärtääkseni nyt tässä hallituksen esityksessä tämä on mutta niin että se on tiukempi kuin normaalisti kertausharjoituksiin liittyen mutta joka tapauksessa

tämä jos mikä on sosiaalista ja sosialidemokraattista politiikkaa

nämä on kaikki kirjoitettu ne on voitu kaikki lukea lehdistä ja muun muassa tämän veroparatiisirahoitteisen tai taustaisen yhtiön osalta ne myöskin ovat kahdessa kirjassa

olen itse antanut itseni lukea lehdestä kuinka yhtiön johtaja joka on tätä organisoinut kertoo jopa ehkä ylpeästi siitä että hän organisoi koko tämän rahankeruun hankki ne ihmiset siihen hoiti itse tekstiviesti ja sähköpostikampanjan siitä miten vastustaa sitä että sdp voisi olla hallituksessa ja siitä että haluaa sinne porvarit

talouslaman aikana maksuvaikeudet ihmisillä kasvavat ja näistä ongelmista jotka pikavipeistä johtuvat on jo nyt tilastoitua tietoa siitä ihmismäärästä ja niistä seurauksista

tämä on kyllä valitettavasti osoitus siitä että tällä tiedonantokeskustelulla ei paranneta suomalaisen demokratian tilaa jos me heittelemme täällä valheellisia tai epäasiallisia tietoja vastoin minä olen

toimiala on toinen mikä tässä kasvaa villisti

meillä ei kukaan tiedä kuinka monta yritystä tällä hetkellä tarjoaa näitä pikavippejä ja näiden määrä on viime vuosina aika reilusti lisääntynyt

työttömyys on hankala asia sekä ihmisille joita se kohtaa että myös ympäröivälle yhteiskunnalle vaikkapa verotulojen pienentymisenä sekä toisaalta palveluiden tarpeen kasvuna

ihmiset jotka ovat pidempään olleet työttöminä kuvaavat olotilaansa monesti turhautuneeksi ikävystyttäväksi jopa noloksi

suomessa lainsäädäntöä on siis muutettu ja parannettu askel askeleelta hieman perässä laahaten ja nyt mennään muutamia erittäin merkittäviä askeleita eteenpäin

muun muassa vuosikoron ilmoittamisvelvollisuus on tietenkin se yksi suurimmista niin että ihmisillä on mahdollisuus oikeasti tietää kuinka paljon he tulevat tulevaisuudessa maksamaan ja mikä on se vuosikorko verrattuna eri yritysten lainoihin ja myöskin se mikä tulee sitten olemaan näitten lainan sivukulujen osuus kun sen pitää olla tässä yhteydessä vuosikoron ilmoittamisen kanssa

arvoisa puhemies

tähän tulee myös esitys korkokatosta jotta voisi myöskin sille laittaa limiitin että mahdollisuus ei ole pyytää kuinka suurta korkoa tahansa

nyt hyviä pätkiä tietenkin etenee mutta toivon myös että tämä viimeinenkin pala josta ei ole vielä suunnitelmaa olemassa elikkä haminasta vaalimaalle sisältyisi sitten tulevaan selontekoon

sen lisäksi nämä rajanylityspaikat ovat hyvin tärkeitä ovat ne sitten vaalimaalla nuijamaalla tai imatralla ja siellä myöskin tämä toive siitä eriyttämiskaistasta joka on nyt etenemässä

tähän olisimme halunneet myös esityksen että lainaa ei voi anoa eikä myöntää sinä aikana koska näistä yöllisistä kännipuheluista on varmaankin monella tullut ikävät yllätykset aamulla kun sitten on huomannut lainaa ottaneensa

yritysten toimintaedellytysten ja palkkaamisen helpottamiseksi on tehty keinoja

tarvittaisiin myös rekkaparkki jonka rahat edellinen hallitus siirsi seinäjoelle tai jonnekin muualle niin että se ei nyt ole ollut auttamassa sitä ruuhkaa jossa viikoittain monena päivänä jonot jo taas seisovat

henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus on erittäin hyvä uudistus jolloinka toisen nimiin ei voi kenenkään toisen puhelimella soittamalla muun muassa tehdä laina anomusta

pikavippien markkinointi ja mainonta jää vielä aivan vaiheeseen mihin olisimme toivoneet tai olisin ainakin henkilökohtaisesti toivonut myöskin pelisääntöjä koska tällä hetkellä siitä on annettu kuluttajaviranomaisten puolelta huomautuksia joiden mukaan yritykset ovat jonkun verran tilannetta parantaneet mutta siihenkin jotkut pelisäännöt olisi hyvä saada

näin tuetaan enemmän vielä pk sektoria kuin aiemmin sekä vientiä ja nyt sitten on kehyksessä erikseen painotettu vielä cleantechin ja biotalouden puolelle

suurin kysymys joka jäi vaiheeseen ja jonka parissa työryhmä on yhä edelleen työskentelemässä on tämä luvanvaraisuus tai vähintäänkin rekisteröinti näiden yritysten kohdalla jonka mukaan myöskin valvonta tulisi finanssivalvonnalle tai jollekin muulle mutta oletettavasti finanssivalvonnalle

elvyttävinä toimina valtio käynnistää joitakin omiakin hankkeita vaikkapa pisara radan tai stadionin remontin mutta silti irtisanomiset jatkuvat vaikka orastavan kasvun viestien mukaan toivoisin jo niiden muuttuvan edes lomautuksiksi

olisimme halunneet jo tässä vaiheessa ainakin rekisteröintivelvollisuuden jolloinka meillä olisi tiedossa toimijoiden taustat ja edes niiden toimijoiden määrä jotka suomen markkinoilla näitä lainoja tarjoavat

työttömien palveluiden osalta on uudistettu työvoimahallinnon palveluita elikkä te toimistoja

kun tilanne on villi meillä on ihmisiä jotka tarvitsevat akuutisti rahaa taloustilanteensa heikkenemisen myötä

työttömän kokonaisvaltaisemmaksi tueksi ja arviointimahdollisuudeksi työkunnosta tai osaamisesta on perustettu uudenlainen työvoiman palvelukeskusmalli jossa on mukana kunta ja sitten toisaalta valtiolta te toimisto ja kela

siksi toivomme pikaista uudistusta jo tähänkin hyvään osuuteen pikavippien markkinointiin

tämä malli leviää nyt joka puolelle

työn vastaanottamisesta on tehty aiempaa helpompaa ja kannattavampaa tekemällä suojaosat niin asumistukeen kuin työttömyysturvaan niin että lyhytaikaiset jaksot ovat kannattavia

kuntien itsemääräämisoikeus on todellakin arvo ja sitä ollaan kyllä romuttamassa tällä vanhasen esittämällä säädöksellä jolla tehtäisiin katto kuntaveroprosentille

kiitos

meillä opposition puolella oli vahvaa tahtoa pankkien jatkolainauksen tukemiseen että ne siirtyisivät myöskin kunnille yrityksille ja yksityistalouteen mutta sitä ei näissä papereissa vaan sattunut näkymään

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien vastalause kreikka tilanteessa sisälsi sen lisäksi että puhuimme pankkien vastuun kantamisesta joka olisi mielestämme ollut aiheellista ja tarpeen myöskin takuut ja vakuukset joita tähän lainaan olisi joidenkin asiantuntijoiden mukaan voinut hyvin sisällyttää jos näin olisi haluttu tehdä

tyypillistähän on että harmaa talous ei tunne hallinnonaloja ja niiden rajoja ja siitä syystä torjunnan keskittäminen jollekin on hieman haasteellista

rahoitusjärjestelmään sinänsä ei ole nyt tässäkään kohden suomen valtion puolelta haluttu lähteä viemään tiukennuksia seurantaan vastuisiin valvontaan laajassa mittakaavassa

arvon puhemies

meillä erityisesti ulkomaisten työntekijöiden palkkaukset verojen saamatta jääminen erilaiset maksut työturvallisuuden heikkeneminen sosiaaliturvan laiminlyönti ja monet monet muut ovat ne ongelmat

tämähän on se summa jolle tässä salissa olisi moneen kertaan keksitty edes osalle siitä hyvin paljon muita käyttötarkoituksia

se on se summa joka pitää sanoa myöskin tuolla salin ulkopuolella josta kärsivät ne kaikki ihmiset joiden osalta vaikkapa palveluita ei voida tuottaa joiden toimeentuloa ei voida parantaa siitä syystä että meillä harmaan talouden gäppi on näin suuri

verotulojen menetys ei tietenkään ole se ainoa ongelma vaan kyllä henkilökohtaisesti ne työntekijät jotka joutuvat tämän lainvastaisen kohtelun osaksi tai ne yritykset jotka ovat näiden epäsuhtaisten kilpailuolosuhteiden kohteena tai tämä koko yhteinen moraali verojen maksamisessa ja erilaisten maksujen maksamisessa ovat tietenkin ne suuret ongelmat

arvoisa puhemies

jos ei tehdä mitään tämä itseään ruokkiva prosessi on valitettavasti lisääntymässä ja rehellisten yritysten houkutus siirtyä harmaan talouden puolelle kasvaa

arvoisa puhemies

nyt meillä on käsissä väliarviointi jossa on teknisesti arvioitu puitelain pykäliä ja niiden toteutumista mutta ei ole tehty siitä koko hankkeesta niitä linjauksia mitenkä tästä mennään eteenpäin

valitettavia esimerkkejä ovat olleet jo nämä kilpailutukset julkisissa hankinnoissa joissa on huomattu että ainoastaan pienellä viilauksella verotuksessa ynnä muuta

tem käsiteltiin tuossa toissa iltana ja nyt sitten stvn osalta olin iloinen että tänne on lisätty sekä työllistymisen edellytyksiä että joustavuutta työttömyyden ja työssäolojaksojen välille

lain tavoitteena oli ja on vahvistaa kunta ja palvelurakennetta kehittää palvelujen tuottamistapoja ja organisointia uudistaa kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmiä ja tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtävienjakoa

on hienoa että osasairauspäivärahakauden enimmäiskesto pitenee mikä tietenkin tarkoittaa osatyökykyisten parempaa työllistymismahdollisuutta ja että työpankkikokeilun kohderyhmää laajennetaan nuoriin

no kuntarakennetta on uudistettu kuntia on yhdistynyt mutta kuntarakenne ei vieläkään pysty vastaamaan tämän ajan haasteisiin jotenka uudistamista on yhä edelleen jatkettava

tuottavuusohjelmasta on puhuttu ja kyllä valitettavasti työsuojelun puolelta tullin puolelta verohallinnon puolelta nämä vähennykset ovat realismia

silloin kun tätä hanketta ja lakia tehtiin sovittiin että mitään uusia velvoitteita ei kunnille sälytetä ainakaan ilman rahoitusta

on hyvä että oikeuslaitoksen puolelle ja poliisin puolelle eli kun on jo havaittu jotakin on resursseja lisätty

kysymys kuitenkin tähän toiseen aiheeseen

mutta nyt valitettavasti on käynyt aivan toisin kuten tiedämme vammaispalvelulain kohdalta kuntouttavan työtoiminnan ikärajojen kohdalta

mutta ennalta ehkäisevämpää kuin sanktioiden vahva lisääminen olisi se että tehtäisiin ihan normaalitarkastuksia työpaikoille riittävän usein

tässä on terveydenhuollon ratkaisut yhä edelleen vaiheessa ja ne vaikuttavat kuitenkin kaikkeen muuhun palveluorganisaatioon etenkin ovat yhteydessä sosiaalitoimeen mutta myöskin vaikkapa lasten ja nuorten palveluihin sillä joissakin kunnissa kaikki lasten ja nuorten palvelut on yhdistetty eri tavalla eikä siellä ole erikseen terveydenhuoltoa

se ei tietenkään edes rakennuspuolella poista ongelmakenttää vaikkapa kuittikaupasta jolle tarvitaan uudenlaisia keinoja

meillä on uusia malleja erilaisia malleja aluemalleina uudenlainen terveydenhuoltolaki yhteistoiminta alueet ja ainakin meillä sairaanhoitopiirissä ollaan kovin odottavalla kannalla kun ei tiedetä mihin suuntaan oikeasti mennään

meillä pitää saada ulkomaiset työnantajat ja suomessa olevat edustajat mukaan yhteisvastuullisiksi muun muassa lähdeveroista

kuntaliiton mukaan tuottavuutta on tietenkin tarpeellista lisätä mutta sillä ei voida poistaa näitä kuntien talousongelmia

vaikka kuinka valtiovarainministeri täältä pöntöstä sanoo että se on kuntien asia lopettaa tuhlaaminen niin pelkästään työntekijöiden selkänahasta raapimalla tätä taloutta ei kunnissa kuntoon laiteta

niinpä oli luottamus että tämän paras selonteon mukana piti tulla valtionosuuksien uudelleenjärjestely

valitettavasti se on jäänyt niin kuin silloin entisellä hiirellä vissiin tuluskukkaroksi niin että ainoa mitä on toteutunut on näitten valtionosuuksien yhdistäminen

hyvä pieni uudistus vaikkapa kokoomuksen ajattelussa on ollut tämä veronumeron laittaminen tunnistekorttiin rakennuksille johon on nyt lähdetty mukaan

mitään muuta rakenteellista muun muassa kuntarakennetta suurempiin kokonaisuuksiin ohjaavaa valtionosuusuudistusta ei ole olemassa eikä näkyvissä

puoli vuotta sitten hän vastusti sitä siitä syystä että se on liian kallis järjestelmä suomalaiseen yhteiskuntaan

mutta siis toivoa on jos valtiovarainministerikin pystyy puolen vuoden jälkeen siirtymään myöskin seuraavan askeleen sillä hän on myöskin kertonut täällä että veroviranomaisten mahdollisuutta saada tietoja luottolaitoksilta parannetaan

valtion ja kuntien tehtävänjaon tarkistus oli myöskin yksi tämmöinen asia mikä kirjattiin sinne mutta kun sinne kirjattiin samanaikaisesti että se tehdään kustannusneutraalisti eikä liikutella isoja paloja on se oikeastaan jäänyt myöskin tähän tuluskukkarovaiheeseen

viranomaisyhteistyö on se suuri kysymys näissä kaikissa harmaan talouden sekä ennalta ehkäisevissä että myöskin toimenpiteitä vaativissa kohdissa ja ehkä joku selvityskeskus joka voisi hyvinkin reagoida tähän hyvinkin luovien ihmisten maailmaan jossa sitä mukaa kuin toisia kohtia tukitaan varmaan keksitään uusia

norminpurkutalkoot kuulostaa kun kuuntelee ministeriöiden yksittäisiä kommentteja talkoilta tehdä lisää normeja vaikka sitten ministerit täällä ehkä kuuluttavat sitä toisinpäin

tästä on varmaan haettavissa joku balanssi mutta en usko että meillä on monta semmoista normia joita voidaan huonontaa niin että eivät ihmisten palvelut siitä kärsi

mutta näihin meillä on kaikki mahdollisuudet puuttua jos sitä tahtotilaa näiden kaikkien esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi löytyy

ja mitenkä tämä paras selonteko on suhteutettu ja suhteessa aluehallinnon uudistuksiin vai onko se täysin irrallinen palanen vaikka me tiedämme että aluehallinnon ja kuntahallinnon tulisi jos minkä kulkea varsin yhtä rintamaa

toisen asteen päätöksenteko on tietenkin myös heikennys suoraan demokratiaan mihinkä suuntaan valitettavasti ollaan menossa jos siirrytään enemmän seutuhallintotapaan tai erilaisiin kuntayhtymiin ja yhteistoiminta alueisiin

arvoisa puhemies

eroavuuksia löytyy tänään todetusti natosta jonka rooli on korostunut kun sitä vastoin samanaikaisesti on pohjoismainen yhteistyö ja euroopan tasoinen yhteistyö jäänyt vähemmälle

salo sanoi kaikki esitykset kaikista niin muistelenpa vaan kokoomuksen omia talousarvioaloitteita edelliseltä kaudelta

jos niihin lasketaan jokaisen edustajan omalta maakunnaltaan tekemät aloitteet niin aikamoisia miljardimääriä taitaa niissäkin olla olemassa

pohjoismainen yhteistyö on ollut keskustelussa tällä viikolla julkaistun raportin vuoksi ja monet siinä esitetyt ajatukset ovat selvittämisen arvoisia

me olemme sosialidemokraatteina nämä omat vaihtoehtobudjettimme rakentaneet siihen miljardiin mutta niin että niissä on myöskin tulopohjaa kasvatettu

ja jos hämmästellään että oppositiossa ollaan kahta eri mieltä muun muassa ruuan arvonlisäverosta niin kummallisempaa minun mielestäni on se että hallituspuolueessa ollaan niin eri mieltä ruuan arvonlisäveron alentamisesta koska hallituksessa kuitenkin niitä linjoja yritetään viedä eteenpäin

tiedämme kyllä että jo tälläkin hetkellä pohjoismaista yhteistyötä tehdään vahvasti sekä koulutuksen logistiikan materiaalihankintojen kehittämisen sekä operatiivisilla alueilla jota on tietysti hyvä jatkaa

tässä yhteistyössä suomella on mahdollisuus hyötyä näin erityisesti kustannusten kohoamisen kohdalla yhteishankintojen ja koulutukseen liittyvien asioiden puolelta